ensiksi ministeri vapaavuorelle

tekesin pääjohtaja pekka soini tekniikka talous lehdessä ihan tuoreeltaan on sitä mieltä että suomen olisi panostettava radikaaleihin innovaatioihin

sieltä tuli paljonkin terveisiä mutta puutun yhteen asiaan jonka edustaja palm otti äsken esille eli palkkatuki ja sen sudenkuopat

tätä voidaan pitää yhteiskunnan kannalta katsoen olemattomana kehityksenä varsinkin kun nyt käsittelyssä olevan esityksen kustannusvaikutus kansantalouteen on pitkällä tähtäimellä neutraali

siellä on paljon sellaisia ongelmia jotka nyt huolettavat työttömiä eli hakemus myöhässä ja työnhakija ei olekaan palkkatukikelpoinen hakemuksen täyttämisen ongelmat keplottelu tämä palkkatukihan on tarkoitettu työttömälle työnhakijalle ei suinkaan sille yritykselle taloudelliseksi tueksi ja sitten tietysti kaikenlaiset muut yllätykset

olisi voitu pelastaa paljon yrityksiä ja työpaikkoja

eli nämä palkkatuen ongelmat vaikeuttavat varsinkin näitten yhdistysten kolmannen sektorin yhdistysten työllistämismahdollisuuksia ja lopuksi terveiset teille

nyt tehty kreikka järjestely ei näytä saatujen tietojen pohjalta toimivan yritysten ja työntekijöiden vaan pankkien ehdoilla

asiantuntijat niin työntekijä kuin työnantajapuolella ovat kerta toisensa jälkeen todenneet että tehokkain keino nostaa yleistä eläkkeellesiirtymisikää olisi puuttua niihin negatiivisiin työympäristössä oleviin tekijöihin jotka saavat ihmiset hakeutumaan eläkkeelle mahdollisimman pian mahdollisuuden aukeamisen jälkeen

arvoisa herra puhemies

uskommekin että ihmiset jaksaisivat työelämässä nykyistä huomattavasti pidemmän aikaa jos hallitus ja työmarkkinaosapuolet keskittyisivät tämänkaltaisten lakiesitysten sijasta ratkaisemaan työelämän laatukysymyksiä

muun muassa tutkimus ja kehitysverotuen avulla eli tukemalla innovatiivisia kasvuyrityksiä kannustamalla työllistävään yrittäjyyteen isänmaallisten yritysten verotuella ja alkuvaiheen kasvuyritysten rahoituksen tukemisella

muun muassa työvaltaisten alojen alv kannan alennettuna pitämisen avulla painetun median aseman turvaamisella eli ei alv korotuksille liikenteen polttoaineverotuksen korotuksen perumisella ja mestarikisälli toimintamallin avulla

muun muassa wahlroos veron avulla omaishoidon tuen laatua ja tasoa parantamalla ja lasten ja nuorten mielenterveyteen panostamalla

arvoisa herra puhemies

tämän meidän vastalauseemme sisällä on myös lakialoite joka pitää sisällään tämän meidän vastalauseemme mukaisen ajatuksen siitä että osa aikaeläkejärjestelmän ikärajasääntöjä muutettaisiin niin että ihmisellä olisi mahdollisuus siirtyä osa aikaeläkkeelle siis mahdollisuus siirtyä osa aikaeläkkeelle mikäli sama työnantaja sitoutuu palkkaamaan vähintään yhden työttömänä olevan uuden osa tai kokoaikaisen työntekijän vähintään yhdeksi vuodeksi

arvoisa puhemies

vientiteollisuus on jatkuvasti viestittänyt että emme itse tekisi sellaisia päätöksiä joilla vauhditamme työpaikkojen siirtymistä ulkomaille

korostan siis sanaa mahdollisuus

tässä on takana myös se ajatus että näillä ihmisillä yleensä on takana jo pitkätyöura ja toisaalta myös työn uudelleen jakamisesta voidaan tässä yhteydessä puhua

arvoisa herra puhemies

sttk ja akava ovat viestittäneet hallituksen työllistämis koulutus ja erityistoimiin varattujen rahojen olevan riittämättömiä

joo tämä tiukennettu vuorotteluvapaa on tietysti heikennys mutta se on parempi vaihtoehto kuin se niin kuin joskus olen jopa sellaisiakin ajatuksia lukenut että joku olisi halunnut luopua koko vuorotteluvapaajärjestelmästä

tämä olisi hyvä kokeilu siihen suuntaan kun näistä työurista puhutaan että annettaisiin toisaalta näille pitkään työssä olleille mahdollisuus jo vähän helpottaa sitä työelämää ja toisaalta sitten työttömän ihmisen kokeilla työelämää ja samalla on mahdollisuus myös siirtää sitä hiljaista tietoa eteenpäin työpaikalla

yhteenvetona voidaan todeta että ei ole olemassa oikeaa tai väärää vaihtoehtoa budjetiksi on vain erilaisia vaihtoehtoja

arvoisa herra puhemies

tämä lakiesitys on tämän meidän vastalauseemme sisällä

arvoisa herra puhemies

selonteossa sanotaan muun muassa että suomen puolustusjärjestelmän ydin on puolustusvoimien tuottama sotilaallinen puolustuskyky ja että sotilaallinen maanpuolustus on osa yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta

kokonaisuusturvallisuus on ja tulee olemaan suurten haasteiden edessä

täällä jo monesti mainitun kyberturvallisuuden merkitys ja sen osaaminen tulee olemaan kokonaisturvallisuuden kannalta keskeinen asia olkoonkin niin että edustaja salolaisen esiin tuoma sähköverkkoturvallisuus kulkee käsi kädessä tämän kanssa ja jos nettiverkkoon pääsee vihulainen voi sähkönjakelu olla uhattuna

yksi asia minkä tässä vielä tuon esille on tämän esityksen vaikutusten arviointi tai seuranta joka täällä on otettu esille

täällähän puhutaan siitä että kahden vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta tätä nyt sitten mietitään mitä tämä on vaikuttanut ja se on äärimmäisen hyvä että se on tuonne laitettu ja todella mielenkiinnolla odotan mitä tämä uusi tiukennettu vuorotteluvapaasysteemi tuo mukanaan minkälaisia kokemuksia

tuo väli on erittäin vaarallinen koska karjalan prikaati käyttää tuota tietä liikennöintiin ja lapset joutuvat kulkemaan erittäin vaarallista reittiä

tämä turvallisuuden ala edustaa niin sanottuja kovia arvoja ja uhkia mainonnassaan korostamalla se myös saattaa lisätä turvattomuuden tunnetta

perusteluna tietysti on se että työttömyysprosentti tuolla alueella on maan keskiarvoa korkeampi ja siinä mielessä nämä aloitteet ovat erittäin kannatettavia

mutta samaan hengenvetoon pitää myös muistaa se tosiasia että tuhan sien menetettyjen työpaikkojen kohdalla on vahvalla eurolla ollut negatiivinen vaikutus ja tämä tuntuu näissä keskusteluissa aina unohtuvan

pienyrittäjien ja yksittäisten innovaatioiden pilotointivaiheen rahoitus on yleensä kovin vaikeata ja se on vaikeata järjestää siksi että yrittäjän oma rahoitus ei riitä

yksilön kokonaisvaltaisessa turvaverkossa valtion turvallisuus antaa pohjan elämän muiden turvallisuusalueiden rakentamiselle ja tulevaisuudenuskolle

ksao eli kouvolan seudun ammattiopisto kouvolassa ja sen biosampo yksikkö on bioenergia alaan keskittynyt ammattiopiston yksikkö jossa myös testataan hajautetun energiantuotannon laitteistoja käytännössä

kokonaisturvallisuus pitää sisällään sotilaallisen puolustuksen uskottavuuden yhteiskunnan rakenteiden toimivuuden ja maan johdon sitoutumisen pitkäjänteiseen kansalaistensa ja yritystensä puolustamiseen

biosampoon on tarjolla puhtaan veden tuottamisen innovaatioita joiden pilotointiin ja jatkokehittämiseen tarvitaan osarahoitusta

jos suomi murtaa ja myy oman peruspilarinsa pitää globalisoituva maailma huolen että suomen kilpailuasema elinkeinoelämän silmissä vähenee

näillä tuotteilla on laajat kansainväliset markkinat ja kotimaisella jatkokehittämisellä pystytään turvaamaan näiden keksintöjen säilyminen kotimaassa ja siten sen työllistävä toiminta voitaisiin turvata

arvoisa puhemies

meillä ei ole varaa menettää turvallisen toimintaympäristön tuomaa kilpailuetua etua joka kriisiytyvässä maailmassa on käymässä vähiin etua josta tulee entistä suurempi kilpailuvaltti

kun ymmärretään sanat kokonaisvaltainen turvallisuus ja valtion rooli sen rakentamisessa oikein ei luulisi olevan mitään syytä koskea leikkauksilla yhteiskunnan perustoimintaan puolustukseen ja turvallisuuteen yhteiskunnan peruspilareihin

sen ajatushan on tietenkin että se nuori kopataan kiinni mahdollisimman äkkiä ennen kuin hän joutuu sitten tähän kierteeseen työttömäksi ynnä muuta ja tietysti se kuulostaa aina selittelyltä mutta näinhän se on että sieltä nuorisotakuusta on leikattu rahaa mutta sitä ei todellakaan olla lopettamassa

nyt meillä on kokemuksia siitä mikä siinä on toimivaa ja mikä on sitten ehkä vähemmän toimivaa ja tähän liittyy nyt sitten tämä kehittäminen

tästä nuorisotakuusta on tarkoitus siis kehittää malli mihinkä edustaja heinonen tuossa viittasi jossa vastuu nuoresta on yhdellä taholla

sitten taataan peruskoulun päättävälle koulutuspaikka vahvistetaan sosiaali ja terveyspalveluita vahvistetaan mielenterveyspalvelua taataan kuntoutuspaikat ja tuemme erityisesti niitä nuoria jotka ovat eniten tuen tarpeessa jatkamalla nuorten työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön rahoittamista ja tämä on mielestäni erittäin tärkeä asia

osana ammatillisen koulutuksen reformia lisäämme työpaikoilla tapahtuvaa oppimista ja luomme uuden erityisesti nuorille sopivan koulutussopimusmallin

minun mielestäni on hyvä että nyt tämä koulutussopimus menee eteenpäin ja siitä toivottavasti saadaan konkreettisia tuloksia myös aikaiseksi

se ensimmäinen työpaikka on nuorelle äärimmäisen tärkeä oli se nyt sitten mikä tahansa ja se että hän pääsee kokeilemaan sitä työtä koska aika moni nuori on tänä päivänä valitettavan hukassa siitä ylipäätään miten töissä ollaan ihan näistä perusasioista

mutta otan nämä erittäin vakavasti

tietysti näitten maahanmuuttajien kohdalla on paljon haasteellisempaa ehkä kuin kotosuomalaisten mutta työllistyminen on se lääke tähän kotouttamiseen

jatkossa eduskuntapuolueen puoluetukea ei muutettaisi eli puoluetuen maksamista jatkettaisiin puolueen eduskuntaryhmän muutoksista riippumatta vaalikauden ajan

puoluetukea saavaa puoluetta ei myöskään jatkossa poistettaisi puoluerekisteristä vaikka se olisi jäänyt ilman kansanedustajapaikkaa kaksissa peräkkäisissä eduskuntavaaleissa

puoluetuen käytön valvonta ehdotetaan siirrettäväksi oikeusministeriöltä valtiontalouden tarkastusvirastolle

esityksen tavoitteena on selkeyttää vaalirahoituslainsäädäntöä lisätä vaalirahoituksen läpinäkyvyyttä parantaa valvonnan puolueettomuutta ja edistää pientä kannatusta saaneiden puolueiden taloudellista asemaa

kiitos

kiitoksia hyvästä keskustelusta

ne ovat lähestyneet työ ja elinkeinoministeriötä ja ovat kertoneet varsinkin nämä suurimmat kunnat että he hoitaisivat tämän kun annatte vaan resurssit

se on hyvä että siellä on aktiivisuutta ja se on hyvä että siellä on halua puuttua tähän isoon ongelmaan mutta itse näen niin että se on yhdessä tehtävää hommaa

moni varsin moni edustaja mykkänen edustaja toivola edustaja biaudet edustaja siren edustaja heikkinen kysyi kotouttamisesta

huomenna kokoontuu ensimmäisen kerran hallituksen perustama maahanmuuttoministeriryhmä

arvoisa herra puhemies

meidän pitää koko ajan kansalaisille viestittää oikeita asioita mitä me olemme tekemässä koska liikkuu paljon väärää tietoa joka aiheuttaa sitten epävarmuutta ja jopa ikäviä lieveilmiöitä ja sitä pitää tietysti välttää

sijoituspykälää ei sovellettaisi silloin jos nämä lainkohdassa tarkoitetut luonnonarvot olisi otettu huomioon maakuntakaavassa

tämä ministeriryhmä on semmoinen missä pohditaan näitä että mitä keinoja voidaan käyttää sitten niin että nämä ihmiset pääsisivät tähän yhteiskuntaan koska tämä kaikki maksaa mutta se maksaa paljon vähemmän jos me teemme tämän fiksulla tavalla

nämä ovat semmoisia asioita mitkä meidän pitää porukalla miettiä että mihin me tosiaan pyrimme tällä kaikella

eli mitään semmoista viisastenkiveä ei vielä ole mutta minä uskon että kun lyödään viisaat päät yhteen ja kiitos myös opposition ideoiden niin tämä on semmoinen asia mikä on sekä hallituksen että opposition yhdessä tehtävää työtä ja siinä mielessä otan nämä kaikki viestit vastaan

loppujen lopuksi nämä viestit joista puhuttiin muun muassa äsken ministeri rehn tästä rinteen mallista ja edustaja myllykoskella oli hyvä idea kaikki nämä laitoin ylös ja jos en jotain ymmärtänyt tulen kysymään koska minun mielestäni me olemme semmoisessa tilanteessa että se viisaus ei todellakaan asu pelkästään hallituksessa vaikka siellä asuu paljon viisaita ihmisiä

kyllä oppositiostakin tulee hyviä ja rakentavia ideoita ja ne on syytä ottaa kyllä ihan varteen